kun juttelee paljon opettajien kanssa ja kiertää tuolla eri puolilla suomea niin vaarana on se että se keskustelu on pelkästään siinä päivässä ja niissä säästöissä niin kuin se usein on

oletteko te ministeri samaa mieltä että muutostarvetta ei ole vaan kaikki on tällä hetkellä hyvin että jokainen vähävarainen nuori pääsee liikkumaan siinä määrin kuin tarpeen on

minusta danny laulaa aika hyvin tästä aiheesta

toinen perustelu on ollut tasa arvo

suomalaisessa koulutuskentässä nimittäin on isoja haasteita työelämä muuttuu

tässähän me olemme esittäneet keinoiksi vanhemmuuden kustannusten tasaamista ja palkkatasa arvoa

uskon että tässä olisi paikka jopa parlamentaariselle työlle nyt kun kesu suunnitelmaa ei ole enää olemassa eikä koulutuksesta pystytä pitempiä linjoja katsomaan yhdessä

kuukausi lisää työuriin niin ei tarvitsisi olla isien ja äitien kimpussa ei tarvisi olla yksinhuoltajien kimpussa ei tarvisi olla monilapsisten perheitten kimpussa vaan me voisimme kantaa tätä taakkaa yhdessä

sen sijaan suomalaisille tulee uusi tasavero nimittäin pankkivero

haluatte nyhtää kriisivarat jopa yksipuolisesti suomalaiselta palkansaajalta

ajattelisin kuitenkin tuosta näyttöongelmasta sillä tavalla että jos on selkeää ja selvää että kysymys on todella hatarista muistikuvista niin ei kai siihen kovin paljon resursseja silloin ole mahdollistakaan käyttää

ajattelisin jotenkin niin että silloin syytettä ei nosteta eikä tämmöinen prosessi lähde liikkeelle

jos sen sijaan tämmöisessä vanhemmassakin tapauksessa näyttö on vahvaa ja kiistatonta ja pitää sisällään jopa tekijän tunnustuksen niin tällaisissa tilanteissa näitä asioita voitaisiin viedä eteenpäin

viimeksi te olette hakenut esimerkkejä ruotsista siitä miten asioita voitaisiin suomessa hoitaa hieman ehkä huonolla menestyksellä mutta olette kuitenkin siinä tällä tavalla toiminut

ongelmahan on se että monesti nuo asiat tulevat juuri tuossa kolmenkympin kynnyksellä isojen elämänmurrosten avioliiton tai avioeron tai lapsen syntymän myötä vasta mieleen ja se puoltaa sitä että myös siinä tilanteessa esimerkiksi kun tekijä tunnustaa teon voitaisiin tuo syyte nostaa

jos sitten kuitenkin tapahtuu niin että siellä asuu kaa tyyppisellä talossa asuva mennään vaikka on sovittu tietyistä asioista miten pyritään ennalta ehkäisemään uusien palojen syntyminen on pantu nimet paperiin ja sitten kun sen jälkeen mennään tarkastuskäynnille siellä asukkailla jotka siellä asuvat on tupakka käsissä nukutaan sohvalla hellat päällä ja pieni lapsi makaa vieressä niin mitä me teemme

herra puhemies

toimimmeko me niin kuin te ajattelette tässä

sillä pystytään korjaamaan yksityisten marssi terveydenhuoltopalveluitten piiriin sillä pystytään korjaamaan vanhustenhoito terveydenhuolto erikoissairaanhoito koululuokkien koko koulupudokkuus ja syrjäytyminen

kaikki tämä voidaan tehdä isommilla yksiköillä palveluita keskittämällä niin kuntapuolella kuin sosiaali ja terveyspuolella

tehän yritätte nyt esiintyä vaihtoehtona kokoomukselle

kyllä vaihtoehto keskittämiselle löytyy täältä keskeltä

tässä edustaja heinonen hieman väärin perustein esitti että olisimme olleet jotenkin huonolla tavalla torppaamassa tuota tuntijakouudistusta

sen teimme ja tulemme tekemään myöskin tällä vaalikaudella

arvoisa puhemies

tehän olitte ajamassa uudistusta jossa jo alakouluun olisi tuotu valinnaisuus eli oppilaan olisi pitänyt jo alakoulussa tehdä valinta siitä lähteekö hän uraputkeen ja me emme tämmöistä ajattelua hyväksy vaan ajattelemme niin että vielä alakoulussa jokaisen oppilaan pitää olla tasa arvoinen ja alakoulun pitää olla oikeudenmukainen

ainakaan kokoomus ei täällä salissa tänään kovin aktiivisesti ole ollut teidän viestiänne teidän puheenvuorojanne kuuntelemassa siitä että linjan pitää muuttua tämä nykyinen peli ei vetele tarvitsemme lisää työpaikkoja

esimerkiksi tässä edellisessä puheenvuorossa oli minun mielestäni hieman outo sävy sen kaltainen että autuaita ovat ne jotka ovat leikanneet leikkauksia tai peruneet päätöksiä tai rakentaneet esimerkiksi lapsilisien leikkausten tilalle monimutkaisen vähennysjärjestelmän

olette sanonut hyvin että kehysriihipäätösten vaikutukset talouskasvuun ovat puutteellisia tarvitaan uusia toimia ja politiikasta pitää tehdä oikeudenmukaisempaa ja sille kaikelle me annamme erittäin voimakkaan tukemme

luulen että olette itse asiassa tästä asiasta kanssani tismalleen samaa mieltä ja toivon että ette ministerinä ole viemässä eteenpäin myöskään kokoomuksen ajamaa uudistusta jossa jo alakoulussa tuotaisiin valinnaisuutta tehtäisiin uusia oppiaineita draamaa ja etiikkaa ja sillä tavalla uskontoa vähennettäisiin koulusta

minusta siinä ei ole mitään kovin autuasta tai kovin autuaaksi tekevää

mitä niistä te aiotte toteuttaa lähiviikkojen aikana

jäämme odottamaan sitä perutaanko esimerkiksi uusia menoja lisääviä turhia toimia kuten oppivelvollisuusiän nostaminen tai kotihoidon tuen kiintiöittäminen

rouva puhemies

toivomme että lunastatte lupauksenne

hallituksen esityksessä ehdotetaan perusopetuslakia muutettavaksi siten että koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnasta mahdollistettaisiin korkeampien maksujen periminen

siis sen sijaan että sijoitettaisiin sivistykseen tässä nyt mennään päivä kerrallaan ja kitkutellaan jotenkin seitsemän kuukautta ja se ei mielestäni ole kovin hyvä tie

nyt tehtävien enimmäismaksujen korotusten rinnalla tiukennettaisiin velvollisuutta jättää maksu perimättä tai alentaa sitä jotta perheen pienituloisuus ei muodostuisi esteeksi lapsen osallistumiselle tähän tärkeään toimintaan

ne muutokset mitä valiokunta tuohon pohjaesitykseen teki ovat kyllä mielestäni juuri sen suuntaisia mitä opiskelijajärjestöt eri kannanotoissaan ovat esille tuoneet ja nyt tuo laki on mielestäni varsin hyvin eteenpäin vietävissä

toki tämän lain seurantaa täytyy hyvin tarkkaan pitää silmällä puuttuuko se ja päästäänkö sillä siihen mihinkä alun perin on tarkoitus ollut eli todella siihen että lisätään turvallisuutta parhaimmillaan turvallisuuden tunnetta kouluyhteisössä

kyllähän on aika vaikea ajatella sillä tavalla että se lisäisi tasa arvoa jos alakoulusta laitettaisiin nuoret uraputkeen

siis aika vaikea on ajatella reipasta valinnaisuuden lisäämistä jo alakoulussa edelleen jatkuen yläkoulussa mitä te tässä esititte

puhemies

sivistysvaliokunta nostaa esille sen että aamu ja iltapäivätoiminta tarjoaa kaikille lapsille turvallisen ympäristön ja aikuisen läsnäolon yksinäisiin tunteihin ennen ja jälkeen koulupäivän

vahasalon tapaan kun tuossa ensimmäisessä käsittelyssäkin vähän sosialidemokraattien puolelta kyselimme tuon vastalauseen perään olisinkin vielä vähän sitä kysellyt kun siellä vastalauseessa oli mainittu noita ihan samoja asioita jotka jo on korjattu tai itse asiassa käytännössä pelkästään niitä asioita jotka oli jo korjattu jäikö sille vastalauseelle tai hylylle vielä joku erityinen perustelu kun kuitenkin ne asiat oli jo käsittelyssä huomioon otettu ja muutettu joita te eriävinä mielipiteinä olette tässä esittäneet

toiminta tukee merkittävästi pienten koululaisten vanhempien perheen ja työn yhteensovittamista

se on kirjattu myöskin hallitusohjelmaan nimenomaan tämä kohta

pidämme valiokunnassa ehdotettua korotusta hyvin korkeana yksittäisenä muutoksena ja lisäkustannuksena lapsiperheille se on todella merkittävä jos kunnat ottavat käyttöön noita enimmäismääriä etenkin kun otetaan huomioon myös muut perheen taloudellista tilannetta hankaloittavat maksujen korotukset ja kustannuslisät

herra puhemies

valiokunta pitääkin välttämättömänä että jatkossa maksuihin tehtävät korotukset jaksotettaisiin tasaisemmin jotta perheillä on mahdollisuus helpommin sopeutua lisäkustannuksiin

olen vähän ihmetellyt että tässä salissa on aika paljon uhkia esitetty mahdollisuuksien pohtiminen sen sijaan on ollut huomattavasti vähäisempää

pidämme selvittämisen arvoisena sitä että aamu ja iltapäivätoiminnan maksujärjestelmää kehitetään porrasteiseksi lasten päivähoidon maksujärjestelmän suuntaan

itse näen että käsittelyssä oleva esitys on kerrassaan erinomainen myönteinen ja toivon että sille saadaan eduskunnassa mahdollisimman laaja kannatus

paljon siirtyy myös seuraavalle hallitukselle noita leikkauksia

herra puhemies

se lienee kuitenkin hyvä valinta että nyt ei olla perusrahoitusta kuntien valtionosuuksia heikentämässätti samalla kun se otetaan säästöt kohden heikentämässä eli osoitetaan aina samalla myös säästökohde kun ollaan sitä mieltä että säästää pitää

tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä että järjestelmän kehittämisessä harkittaisiin tietojen yhteiskäyttöä päivähoitojärjestelmän asiakastietokannan kanssa

tältä lukiopuolelta on jo otettu vähän esimerkkejä

kyllähän siellä aika karua kuultavaa on

myöskin särähti korvaani tässä keskustelussa ajatus siitä että läänejä oltaisiin lakkauttamassa

mietinnössä painotetaan myös sitä että erityisesti vammaisten lasten pitkäaikaissairaiden lasten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten osalta tarvitaan nykyistä enemmän panostusta aamu ja iltapäivätoiminnan järjestelyihin

tehtävät siirtyvät ja mielestäni aivan oikealla tavalla alhaalta ylöspäin eli ne siirtyvät maakunnille niin että ne ovat kansalaisten suorassa vastuussa

näen tämän yhtenä askeleena kohti suoraa kansanvaltaa kohti itsehallintoa yhtenä pienenä askeleena kohti sitä että me pääsisimme purkamaan sitä viidakkoa mikä tällä hetkellä aivan selvästi vaivaa hallintoa kun on vahva kunnallinen hallinto niin kuin pitääkin olla mutta sen lisäksi valtion aluehallintoa erittäin runsaissa määrin ja sitten toisaalta maakunnallista hallintoa seutukuntahallintoa

sehän on normi ja sen väljentäminen tarkoittaa että se on mahdollisuus kunnille ja säästöt määräytyvät siinä sen myötä kuinka moni kunta ottaa käyttöön tuon

maksurajojen ajantasaistaminen sekä velvollisuus jättää maksut perimättä perheen pienituloisuuden vuoksi ovat välttämättömiä toimenpiteitä jotta aamu ja iltapäivätoimintaa voidaan kehittää lasten ja perheiden tarpeita paremmin palveleviksi palveluiksi

mietintö sisältää hylkäysesityksen sisältävän vastalauseen

kannatan kaikkia niitä uudistuksia missä maakuntien liitoille valtaa lisätään mutta hallitus ehdottaa myös että opetusministeriön sijasta maakuntien liitot määräisivät toimialueidensa alueellisten taidetoimikuntien jäsenet alueellisia taiteen ja kulttuurijärjestöjä ja laitoksia kuultuaan näiden ehdottamista henkilöistä

toivoisin että tässä kohtaa voitaisiin ajatella niin että säilyisi nykyinen järjestelmä jossa siis opetusministeriöllä ja taiteen keskustoimikunnalla on tuo keskeinen rooli

tämä nykyinen järjestelmä varmastikin palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla tai nykyinen tämä nykyinen järjestelmä taiteen ja koko suomen asiaa

herra puhemies

se linja on se että me haluaisimme tehdä jokaisesta suomalaisesta lähikoulusta niin hyvän että sen lähellä voisi asua

onko se myös leikkauksena kuusin tai seitsenkertainen se on mielestäni erittäin hyvä kysymys

teidän linjallanne vain ne joilla on varaa jotka pärjäävät voivat jatkossa saada hyvää perusopetusta

minusta ei kannata kovin paljon viedä eteenpäin tuota ehkä mainostoimistossa kehitettyä ajatusta siitä että keskusta olisi musiikkipainotteista tai matematiikkapainotteista koulua viemässä pois

ei tämä hallitus ainakaan ole vielä täällä salissa omia esityksiään vastaan äänestänyt niin kuin edellinen hallitus toimi niin että siinä mielessä eteenpäin on menty

herra puhemies

totta kai jatkossakin saa lähteä hakemaan jos on erityistä osaamista musiikkiluokalle tai matematiikkaluokalle ilman muuta

aika paljon on myös tehty päätöksiä lyhyessä ajassa ja sen takia valiokunta on vaatinut että niitä seurataan ja näin myös jaosto totesi